ennakointia peräänkuuluttaa myös tulevaisuusvaliokunnan mietintö aivan oikein

tässä laissahan ei määritellä sinällään suomen kantaa geenimuunteluun noin yleensä vaan toteutetaan kuten sanottu yhteisölainsäädäntöä

tuossa mietinnössä on kyllä kohtuullisen monipuolisesti arvioitu maaseudun tulevaisuutta maaseudun tarpeita huomioiden se että näissä hallituksen asiakirjoissa nyt sitten maatalouspolitiikka ja maaseutupolitiikka on ikään kuin erotettu monella tavalla toisistaan

ennakoinnin taloudellisesti kannattavien innovaatioitten ja poliittisen ohjauksen välinen tasapaino on kuitenkin varsin hankala saavuttaa kuten hyvin tiedämme

yritän nyt sitten peilata näitä uusia kehyksiä tulevien vuosien laman seurausten korjaamiseen ja toimenpiteisiin

itse näen että nämä tehtävät ovat pääsääntöisen vahvasti alueitten tarpeista lähteviä kehittämistehtäviä

hallitus siis pyrki muuttamaan perustuslain tulkintaa hakemaan uutta tulkintalinjaa kuntalaisten itsehallinnon perustavimpiin kysymyksiin

sen vuoksi pidän järkevänä sitä että nämä toiminnot sijoitetaan nimenomaan elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksiin jolloin mahdollistetaan myös saumaton yhteistyö maakuntien liittojen kanssa

gmo viljely kuten tässä on monien puheenvuorojen osalta ansiokkaasti kuultu ei ole millään tavalla yksiselitteinen kysymys

kysyisinkin valtiovarainministeriltä nyt sitä kuinka tätä nykyistä joustamattomuuden ongelmaa kyetään eliminoimaan näissä uusissa kehyksissä kaiken kaikkiaan

näiden ongelmien vähentämiseksi tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä että koulujemme perus ja ihmisoikeuskoulutusta lisätään vahvasti

hallitus leikkaa kuntien valtionosuuksia aika tavalla mikä väistämättä tulee heikentämään kuntien kykyä huolehtia taajamien ulkopuolisista alueista

pyrkimys kävellä perustuslain yli on epäilemättä demokratiaa jyräävistä hallituksen toimista pahinta

taloudellisesti kannattavat hyvät innovaatiot syntyvät kuitenkin useimmiten ruohonjuuritasolla ja vastaavat varsinkin arjen läheisiin tarpeisiin joita on trendinomaisesti hankala ennakoida kansallisella tasolla eli sillä tasolla johon virallinen ennakointiprosessi nojaa

arvioin myös tätä asiaa niin että jos nämä toimet olisi sijoitettu aluehallintovirastoihin olisi sama taho ollut sekä valvojana että kehittäjänä mikä olisi myös ollut aika erikoinen tilanne

pelkään myös pahoin että nämä poliisihallinnon uudistukset tarkoittavat käytännössä sitä että poliisin palvelut tulevat entisestään keskittymään sinne keskuskaupunkeihin taajamiin

erittäin vakavasti on huomioitava ulkoasiainvaliokunnan huomio siitä että suomi voisi tehdä enemmän lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi

kieltämättä näissä kunta ja sote uudistuksissa on tapahtunut kovin monia sellaisia asioita ja hallituksen toimia joita ei demokratian näkökulmasta voi kovin korkealle nostaa

nämä tuet kohdistuvat tilatasolle hyvin eri tavalla kuin tähän saakka ja vasta ensi vuonna tullaan näkemään millä tavalla esimerkiksi maatilat kykenevät ympäristötukea hakemaan

tässä mietintö ottaa hyvin esille muun muassa maaseutuvaikutusten arvioinnin näissä päätösehdotuksissa kun siellä todetaan

tältä osin olisi ollut hyvä että myös niin sanotun kolmannen sektorin työ ennalta ehkäisevänä toimijana ja lasten etujen valvojana olisi noussut esille

arvojen sisällyttäminen kansantalouden pohjalta laskettuihin ennusteisiin on hankala tehtävä ellei koko ennakointiprosessia avata alusta lähtien nykyistä enemmän myös yhteiskunnalliselle keskustelulle

on myös huomattava se että viljelijäthän tuottavat sellaista ruokaa jota kuluttajat kaiken kaikkiaan ostavat ja on myös selvää että viljelijät ovat valmiita tuottamaan ruuan myös kalleimmilla tuotantotavoilla jos kuluttajat ovat valmiita maksamaan sen aiheuttamat lisäkustannukset

tiestö monella tavalla heikkenee

tässä edustaja kalmari äskeisessä puheenvuorossaan totesi että uskaltaako enää myel työtulon korottamiseen kannustaakaan

on pakko todeta että esimerkiksi nämä lukuisat kunta ja sote uudistusten kuntienkuulemiskierrokset ovat jossakin määrin olleet tietynlainen demokratian irvikuva

eri hallinnonalojen viranomaisten välille saattaen samalla maaseutuvaikutusten arvioinnin ennakkotoimeksi kaikkeen sellaiseen kansalliseen päätöksentekoon jolla on alueellisia vaikutuksia

ministeri kysymys kuuluu

lähtökohta elyjen toiminnassa on tasaveroinen yhteistyö vastuualueitten kesken joten ympäristönäkökulma esitetyllä mallilla voidaan ottaa alueiden kehittämistoiminnassa huomioon entistä varhaisemmassa vaiheessa eli ympäristönäkökulma voidaan ottaa mukaan jo asioitten valmisteluvaiheessa mitä kautta edistetään ehdottomasti ympäristötavoitteitten saavuttamista

ymmärrän kyllä erittäin hyvin tietysti tämän puheenvuoron tämän hallituksen erittäin huonon esityksen takia mutta varmuuden vuoksi on kuitenkin syytä selventää että totta kai viljelijöitten kannattaa pyrkiä nostamaan myel työtulonsa niin korkealle kuin mahdollista koska kysymys on kuitenkin heidän eläketurvastaan ja heidän tapaturmaturvastaan eli totta kai tämän pitää olla se peruslähtökohta

valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota kunta ja aluekohtaisiin eroihin muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden saatavuudessa

kunnissa on tehty valtava määrä työtä erilaisten lausuntojen tekemiseen ja niin edelleen mutta käytännössä näitä lausuntoja ei kuitenkaan ole huomioitu oikeastaan millään tavalla mutta on kuitenkin pyritty selittämään kaikki parhain päin

jos tämä toteutuu niin se on aivan erinomainen asia myös poliittisen päätöksenteon vaikutusten arvioinnin pohjalle

lausunto sisältää myös konkretiaa johon ei tulevaisuusselonteko eikä tulevaisuusvaliokunnan mietintökään riittävästi yltänyt mihin myös valtiovarainvaliokunta lausunnossaan aivan oikein kiinnitti huomiota

valtiovarainvaliokunta aivan oikein toteaa että valiokunta pitää maatilojen kannattavuustilannetta erittäin vakavana

erityisesti tämä tulee vastaan siinä vaiheessa ja silloin mikäli gmo lajikkeitten viljely lisääntyy kaiken kaikkiaan euroopassa nykyistä merkittävämmin

kyllä minä ministeri kysyisin voisitteko te jo luvata tässä vaiheessa että ensi vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa hallitus lähtee tekemään jotain ratkaisuja maatilatalouden kannattavuuden parantamiseksi ovatpa ne tukiratkaisuja ovatpa ne ratkaisuja joilla tuotantokustannuksia alennetaan

tulevaisuuden tekeminen pohjautuu ymmärrykseen ja kunnioitukseen sitä kohtaan millä aiempien vuosikymmenten ja jopa tätä pidempien ajanjaksojen aikana on pärjätty

kotimaisia luonnonvaroja hyödyntävät maaseudun elinkeinot eli maatalous metsätalous maaseutuyrittäjyys antavat työtä lähes puolelle miljoonalle suomalaiselle ja meidän pitää muistaa se tosiasia että nämä työpaikat syntyvät tai pysyvät no syntyvätkin mutta pysyvät kun kuluttajat ostavat kotimaista ruokaa ja yritykset käyttävät kotimaisia raaka aineita

en myöskään tiedä näiden demokratian irvikuva esimerkkien pohjalta tarkastellen millä tavalla tätä kuntarakennelain alueellista kansanäänestystä oikein pitäisi arvioida

eli pidän tätä esitettyä ratkaisua erittäin hyvänä

mikäli tämä muutos on vahva geenitekniikalla kuten kaikki tiedämme kyettäisiin sopeuttamaan ja nopeuttamaan suomalaisen kasviviljelyn jalostusta vastaamaan uusia olosuhteita

näihin liittyen on tehty innovaatioita ja onnistuttu ratkaisemaan ongelmia tavalla joka on kiinnostanut myös maailmalla ja avannut meille vientimarkkinoita

arvoisa puhemies

nyt ymmärrettävä että on pakko tehdä jotain

koulukiusaaminen on vakava ongelma

on kovin kohtuutonta jos kuntaliitos voidaan ikään kuin lähteä toteuttamaan siltä pohjalta että keskuskaupungin suuri asukasmäärä pystyy ratkaisemaan ympärillä olevien pienten kuntien kuntaliitoksen itseensä

arvoisa puhemies

itse näen sillä tavalla että esitys kokonaisuutena on monella tavalla kannatettava ja se on selkeyttävä ja se on mahdollistava kaupalle mutta niin kuin tämä keskustelu on jo osoittanut niin kyllähän tähän monia näkökulmia tulee ja esiintyy aivan perustellusti

no itse tämän lain osalta on välttämätöntä että laissa selkeästi määritellään korvausvelvollisuus gmo kasveja viljelevälle viljelijälle siis tilanteessa jossa saastutetaan luomu tai tavanomaiset viljelmät

minä ymmärrän sillä tavalla että nämä kokeilulait ammatillisen perustutkinnon toteuttamiseksi joustavasti ovat monellakin tavalla erinomaiset ja tärkeät

maaseudulla on monella tavalla erittäin hyvät edellytykset yrittäjyydelle

arvoisa puhemies

rajamäen näkemyksiin on ihan helppo yhtyä

lieneekin selvä että meidän on arvioitava tässä yhteydessä myös sitä onko oikeusjärjestelmämme nyt tällä hetkellä ajan tasalla

mutta sinällään tämän lakiesityksen osalta on pakko todeta mikä on nyt taidettu kaikkien lakiesitysten osalta tässä istunnossa todeta että myös tämä lakiesitys on monella tavalla erittäin järkevä

itse haluaisin tässä ottaa yhden näkökulman esille näitten lähikauppojen suosioon vaikuttamisesta

luonnonvarat ovat meille merkittävä tulevaisuuden suunta

pakko todeta että salin tämänpäiväistä keskustelua tietyiltä osin hiukan huolestuneena ja jopa harmistuneena kuuntelin

niihin panostamalla pystymme yhdistämään myös tulevaisuuden ennakointia innovointia ja arvoja sillä maaseutuelinkeinojen nousulla teemme myös alueellisesti tasa arvoista politiikkaa joka on ainoa keino saattaa suomalaiset tulevaisuuspolitiikan suhteen samalle lähtöviivalle

totta kai on selvää että nämä isot leikkaukset mitä ammatilliseenkin koulutukseen kohdistetaan koulutuksen järjestäjiä kirpaisevat mutta on selvää että tuo laskentaperusteuudistus antaa sitten koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden säätää toimintaansa haluamallaan tavalla ja se vie tätä kokonaisuutta myönteisesti eteenpäin

täällä lakitekstin taustoituksessa puhutaan muun muassa siitä että lähikauppojen suosiota voitaisiin lisätä kaavamääräysten uudistamisella lähikauppojen perusparannustukien ja investointitukien kehittämisellä lähikauppojen sähköverotuksen alentamisella kalliitten sunnuntaityökustannusten alentamisella esimerkiksi työnantajamaksujen porrastusten avulla

lienee selvää että saastuttajan on myös korvattava elinkeinotoiminnasta aiheutuvat tulonmenetykset kuten luomutuotannosta luopumisen

haluan myös kiinnittää huomiota siihen että tulevaisuusvaliokunta on mietinnössään korostanut työllisyyttä yhtenä merkittävänä tekijänä ja haasteena tulevaisuustavoitteitten saavuttamisessa

lain tavoitteet ovat aivan oikeanlaiset ja tuon lakiesityksen sisällöllä kyllä näkyy päästävän myös näihin tavoitteisiin

ulkoasiainvaliokunta on myös aivan oikeassa näkemyksessään siitä että suomen tulee puuttua tehokkaasti vammaisten kohtaamiin ongelmiin kuten esimerkiksi oikeusturvaongelmiin ja työllistymisongelmiin ja ongelmiin yhdenvertaisuuden saavuttamisessa

on myös hyvin vakavasti harkittava voidaanko suoja alueeksi määrätä sellainen alue jolla eivät tuulipölytteiset kasvit ja mehiläiset pääse sekoittamaan gmo viljelyä ja gmo vapaata viljelyä

toki perusmaatalous on edelleen perusrunko maaseudun yritystoiminnalle mutta monialaista yritystoimintaa harjoittaa jo kolmannes maatiloista ja toki tähän kehityssuuntaan on syytä maaseudun yrityksiä kannustaa

itselleni tämä lakiesitys on sillä tavalla hyvinkin läheinen että kainuun maakuntakokeilussahan on toteutettu käytännössä jo tätä lain esittämää toimintamallia yli neljä vuotta kaiken kaikkiaan

arvoisa ministeri onko hallituksella jotain suunnitelmia myös tämän tyyppisiin toimenpiteisiin

täällä on muutamissa puheenvuoroissa puhuttu mehiläistarhaajista ja vaaranahan on että mehiläistarhaajat menettävät gmo vapaan hunajan tuotanto ja myyntimahdollisuuden

yhteiskunnassamme on kiinnitettävä huomiota myös suhteellisen köyhyysrajan alapuolella olevaan erääseen ryhmään

näyttötutkinto on kyllä oivallinen opiskelumuoto ja sitä on syytä ylläpitää ja kehittää mutta sitten tämän lain käsittelyn yhteydessä minusta on kyllä syytä arvioida hyvin tarkkaan että onko tähän näyttötutkintoon liitetty tutkintotoimikuntabyrokratia todellakin tarpeen vai onko se turha

on erittäin hyvä että niin selonteko kuin valiokunnan mietintö nostavat esille uusia keinoja harvaanasutun maaseudun yritystoiminnan kehittämiseksi

on myös varmasti syytä vaatia laaduntarkkailun lisäämistä tuontirehuissa alkuperämaan ja gmo vapaan rehun toteamiseksi ja lienee selvää ja ainakin äärettömän tärkeää että kuluttajapakkauksiin on lisättävä merkintä onko tuote tuotettu gmo muunnelluilla raaka aineilla vai onko tuote gmo vapaa

mutta on todettava että alun järjestelyongelmien jälkeen ne kokemukset tällaisesta yhteistyöstä ovat erittäin myönteiset niin asiakkailla kuin henkilöstölläkin kaiken kaikkiaan eli tämä mahdollistaa tehtäväkuvien selkeyttämisen sijaisuusjärjestelyt antaa mahdollisuuden erikoistumiseen

mikäli haluamme siis tulevaisuudessakin luoda uusia työpaikkoja yrittäjyyttä pitää tukea ja edistää erityisen vahvasti maaseutualueilla

yrittämisen esteitä on purettava ja esille on nostettu monella tavalla aivan mielenkiintoisia esityksiä uusiksi maaseutuyrittäjyyden verotulkinnoiksi ja myös starttirahamuodoiksi joita myös sitten maa ja metsätalousministeriön eräs työryhmä on aivan äskettäin esittänyt

työssä käyvistä suurimmassa köyhyysriskissähän itse asiassa ovat yksinyrittäjät omayrittäjät ja viljelijät joiden toimeentuloa eivät ole sosiaaliset edut turvaamassa ja joissa kuitenkin piilee hyvinkin vahvaa potentiaalia menestyessään tarjota hyvinvointia ja työpaikkoja myös muille kuin itselle

arvoisa puhemies

kriteereissä huomiotta on jätetty jos olen ymmärtänyt oikein se että toiminnan tuloksia keskusten tehokkuutta tai asiakaspalautetta ei ole huomioitu

yleensäkin poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnan arvovalinnoissa on syytä muistaa että suomi elää koko voimallaan maan kaikkien alueitten yhteisellä voimalla

rohkenenkin osittain sen takia toistaa kysymystä jonka tuossa aiemmassa puheenvuorossani esitin

tämä on keventänyt eläinlääkinnän päivystysvastuuta parantanut työn laatua ja tuottanut kaiken kaikkiaan tehokkuutta monella tavalla

arvoisa elinkeinoministeri kysynkin voiko tässä ajatuksena nyt olla sitten se että näillä uusilla toimintamäärärahakriteereillä ajetaan ely keskusverkosto entistä harvempaan kuosiin

aika paljon on tullut palautetta siitä että onko näistä näyttötutkintotoimikunnista todella oikeasti jotain järkevää hyötyä vai olisiko ne syytä purkaa

aivan lopuksi hiukan pohdiskelun pohjalta

tässä selonteossa on otettu tämä ravitsemusasia erinomaisen hyvin esille ja selonteossa myös sitten todetaan että suurimpia positiivisia muutoksia ovat kasvisten hedelmien ja marjojen käytön lisääntyminen

selonteko ja valiokunnan mietintö peilaavat erittäin hyvin maaseudun kehittämistarpeita ja osin myös keinoja

tässä valiokunnan päätösehdotuksessa korostetaan tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotoiminnan numeerista tavoitetta suhteessa bruttokansantuotteeseen

eli kaiken kaikkiaan erittäin hyvää hyvää

laki

tietysti viime kaudeltakin olisi odottanut että koulutuksesta olisi kyetty tekemään mittavia kehittämispäätöksiä ei pelkästään mittavia ja rajuja leikkauksia kuntien valtionosuuksiin jotka totta kai vaikuttavat myös kuntien koulutuksen järjestämiseen

edustaja hyvä lakiesitys

tämän puheajan niukkuuden vuoksi voisi itse asiassa kiteyttää tämän kokonaisuuden siihen että jos toteutetaan ja avataan toimenpiteiksi maa ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotuksen neljä kirjoitettua kohtaa on päästy suomalaisen maaseudun kehittämisessä jo todella pitkälle

eli tarkoittaako nyt muutos tähän kokeilulakiin myös mahdollisuutta toteuttaa näyttötutkintopohjaista koulutusta koulutuksen järjestäjän omilla luvilla ilman näyttötutkintotoimikuntien osallisuutta jos tarkoitetaan hyvää

ehkä olisi myös hyvä jos teetettäisiin kuluttajatutkimus kuluttajahalukkuudesta ostaa gmo tuotteita ja gmo vapaita tuotteita

se on varmaan hyvin järkevä tavoite mutta toistan edelleen

arvioisin sillä tavalla että hyvinkin merkittävä osa tästä marjojen käytön lisääntymisestä on laajasti palkitulla arktisten aromien pitkäjänteisellä ja tasokkaalla toiminnalla

mutta tästä ikävästä talouden kokonaiskuvasta huolimatta on totta kai myönteistä että yksi näistä hallituksen kärkihankekokonaisuuksista kohdistuu nimenomaan osaamiseen ja koulutukseen

monet kannattavat hyvät innovaatiot syntyvät kuitenkin ruohonjuuritasolla ilman että ne ovat olleet yhteiskunnallisesti ennakoitavissa yhtään millään tavalla

arvoisa puhemies

kysymys oikeastaan kuuluukin tähän loppuun pitäisikö itse asiassa tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotoiminnan tavoiteasetannassa enemmän korostaa kokeiluyhteiskuntaa jossa säädösviidakkoa ja byrokratiaa puretaan nimenomaan sillä ajatuksella että ruohonjuuritasolle jäisi enemmän aikaa ja rahaa löytää uudet yhteiskunnan kannalta tärkeät innovaatiot

jos ottaa esimerkiksi täältä tämän ensimmäisen eli hallitus huolehtii maaseudun infrastruktuurin ja palvelujen kehittämisestä asukkaiden ja elinkeinojen tarpeet huomioon ottaen siten että maaseutu on yhdenvertaisessa asemassa koko maahan nähden

kun tässä nyt on monessa puheenvuorossa puhuttu rakentavasta yhteistyöstä niin minä jotenkin luulen ja ymmärrän että tässä salissa joudutaan nytten kaikki menemään vähän peilin eteen niin oppositiossa kuin hallituspuolueissakin

kysymys on siitä miten näitten koulutuksen leikkausten keskellä nyt sitten vältetään se että niillä ei viedä pohjaa pois toisilta kärkihankkeilta ja viittaan nyt vaikka tähän edustaja kataisen esille ottamaan biotalouteen

arktiset aromit tekee marjojen ja sienten menekin edistämistyötä julkisella rahoituksella

meillähän on maassamme muutamia alueita joilla paikalliset mtk liitot ovat tehneet päätöksiä joilla he suosittelevat jäseniään jäsenviljelijöitään siihen että viljelijät eivät lähtisi mukaan gmo tuotantoon

olen nyt ymmärtänyt sillä tavalla että tuolla maa ja metsätalousministeriössä hankerahoituksesta vastaavat virkamiehet olisivat käytän tätä sanaa ajamassa rahoituksen eväämisellä arktisten aromien toimintaa alas ja se on kyllä täysin käsittämätön tilanne

äärettömän laaja ja kattava kokonaistavoite pitää infran osalta sisällään tietoliikennettä teitä jnp

hallitus etenee kolmea eri tietä

nyt on tehty valitettavat ikävät säästöpäätökset

sen lisäksi on lähdetty tekemään isoja rakenteellisia muutoksia välttämättömiä rakenteellisia muutoksia ja sen lisäksi on lähdetty hakemaan monia eri kasvuelementtejä joista totta kai tämä yhteiskuntasopimus on yksi kaikkein keskeisimpiä

tässä esitetyssä laissahan on omat pykälänsä tämän tilanteen osalta mutta olisi ollut äärettömän mukavaa kuulla millä tavalla ministeri kaiken kaikkiaan lukee näiltä alueilta tulevia viljelijöitten omia esityksiä ja päätöksiä

hallituksen tavoitteena on kansalaisten julkisten palvelujen saatavuudesta huolehtiminen alueen väestötiheydestä ja etäisyyksistä riippumatta olosuhteet huomioon ottaen

minä tiedän sen että ministeri on ollut ja on hyvin huolissaan tästä tilanteesta mutta kysyisin mitä kaikkea nyt vielä tämän vuoden osalta on tehtävissä että tämä tärkeä arktisten aromien työ voisi ihan normaalisti myös tänä vuonna jatkua

minä itse henkilökohtaisesti en näe ristiriitaa näitten kolmen ison linjan kesken ja sen linjan kesken mitä esimerkiksi keskusta puhui ja ajoi ennen vaaleja

äärettömän kova tavoite

minä olen ymmärtänyt että edustaja hiltunen kannattaa tänne pääkaupunkiseudulle metropolihallintoa ja tietysti siitä väistämättä tulee sitten mieleen kysymys minkä vuoksi muualle maahan ei voitaisi ajatella maakuntamallia

esimerkiksi kainuun maakuntamallihan kokoomuksen puheenvuorosta huolimatta on ollut aivan kiistaton menestys